se minkä muodon se nyt sitten tulee saamaan onko järkevää käydä keskustelua esimerkiksi paketissa kriisinhallintaoperaatioista joita on käynnissä vuosittain vai käydäänkö keskustelua operaatio kerrallaan se varmasti kannattaa katsoa

eräille kehitysmaille on tehty velkasaneerausohjelmia mutta ne ovat silloin oda kelpoista eli kehitysapukelpoista rahaa ja ne valtiot eivät sitten ole myöskään luottokelpoisia maita normaalissa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa kreikka sitä tulee pitkässä juoksussa olemaan

arvoisa puhemies

hallituksen ihmisoikeusselonteossa kuitenkin on suurena ongelmana se että työelämän perusoikeuksiin siellä ei kiinnitetä riittävää huomiota

on kysymys siitä että euroalue jonka osanen suomi on on hakemassa vakauttavia toimia joilla pystytään pidemmässä juoksussa varmistamaan sekä rahan arvo että talous ja työllisyyskehitys normaalisti ja on tavallaan ymmärrettävää että tämäntapaiseen ohjelmaan unionin tasolla on lähdetty liikkeelle

sen vuorostaan tekee kyllä eduskunnan ulkoasiainvaliokunta omassa lausunnossaan ja korostaa nimenomaan kansainvälisen työjärjestön perusoikeuksia joilla on myöskin kauppapoliittista ulottuvuutta

se sen sijaan ei ole ymmärrettävää ja siitä täällä on puheenvuoroja käytetty minkä takia on pitkälle lähdetty niin päin liikkeelle että kreikkaa ja näitä maita joille halutaan näitä saneerausohjelmia tehdä kuritetaan nimenomaan julkisen kysynnän supistamisen kautta ja pudotetaan reilusti elintasoa ilman että mietitään menojen lisäksi myöskin tuloja

mutta yhtä tärkeätä on tunnistaa maahanmuuton olevan osa tämän päivän globaaliyhteisöä ja erinomaisen tärkeää on tunnistaa myöskin maahanmuuttoon liittyvät ongelmat joista ongelmista suurimpana on se että meillä on harmaan talouden piirissä paljon työntekijöitä joita suomalaiset yritykset omin toimin tuottavat suomeen ja käyttävät maahanmuutossa haavoittuvaa väestönosaa hyväksensä

silloin tässä kokonaisohjelmassa pitäisi luonnollisesti olla elementtejä joissa myöskin tämä finanssissektori joutuu kansallisissa puitteissa kreikan puitteissa ja ennen kaikkea kansainvälisesti myöskin vastuuvelvolliseksi

siinä ei kerrottu lainkaan suomen neuvottelutavoitteista neuvottelujen sisällöstä vaan menettelytavasta siitä että te edustaja marssitte kokouksesta ulos koska te ette ollut sitä mieltä mitä kokouksen enemmistö oli

jos lainaat miljardin pankkiirisi on pulassa

tämähän on aika lailla ollut tässä nyt taustalla että tämä pelastusohjelma on käynnistetty myöskin niin tehokkaasti koska koko finanssijärjestelmä uhkasi horjua ja tällä halutaan myöskin varmistaa pankkisektorin jatkuvuus ilman että sitä pannaan kunnolla tässä maksumieheksi

tämä oli ainoa mikä oli tiedotteessa eli meillä oli päätösvallaton kokous ja hallitus ei saanut sitä mandaattia eduskunnalta jonka te tarvitsette silloin kun te menette brysseliin

mutta haluaisin muistuttaa siitä että kun tästä kreikan lainoitusohjelmasta lähdettiin liikkeelle ja luotiin myöskin tämä kokonaisvakausohjelma niin siinä ideana oli ja siinä pystyttiin eurooppalaisella tasolla sopimaan ettei ainoastaan rakenneta tätä vakausohjelmaa takuurahastoineen vaan myöskin sovittiin siitä että finanssijärjestelmän valvontaa tehostetaan

toinen on kollektiivista etua toinen ajaa rajatumpaa etua

ennen kaikkea myöskin suomen hallitus sitoutui siihen ja suomi oli osittain siinä myöskin myötävaikuttamassa että laitettiin idea siitä että pidemmässä juoksussa eurooppaan olisi aikaansaatavissa rahamarkkinavero

zyskowicz kun te viittaatte siihen että ammattiliitoissa on muitakin jäseniä kuin vasemmistopuolueiden jäseniä niin sampo oyssä on osakkeenomistajia jotka ovat muitakin kuin kokoomuksen kannattajia minäkin mukaan luettuna tai tiedän ihmisiä jotka ovat siinä ehdottomasti muita kuin kokoomuksen kannattajia

tästä sosialidemokraatit ovat pitkään puhuneet ympäri euroopan siis ympäri euroopan sosialidemokraatit puhuvat siitä että on erikoista että meillä on olemassa yksi hyödyke vaihdettava hyödyke jossa ei ole välillisiä veroja

siitä huolimatta sampo oy rahoittaa ainoastaan kokoomusta

kaikessa muussa kaupankäynnissä tavaroiden vaihdannassa kiinteistöjen jopa osakkeiden vaihdannassa jos puhutaan osakehuoneistoista on varainsiirtoveroja ja välillisiä veroja mutta kun rahalla käydään kauppaa näitä veroja ei ole olemassa eli arvopaperikaupassa valtion obligaatioita ostettaessa johdannaiskaupassa tai valuuttakaupassa valtio ei ole veroineen välissä

avoimesti te kerrotte että te olette jonkun yrityksen tukemia ehdokkaita tai kuka tahansa me kerromme ja me myöskin kerromme mitkä etujärjestöt meitä tukevat

se on avainasia

tätä joudutaan kysymään minkä takia me emme toimi sillä tavalla että myöskin rahakauppaan tulisi edes pienimuotoinen välillinen vero

ei voi muuta kuin toivoa sitä että hallitus yhtä tarmokkaasti kuin se ajaa tätä muuta ohjelmaa läpi myöskin ecofinin ja unionin tasolla painaa päälle että tämä rahamarkkinavero aikaansaataisiin

se on finanssisektorilla se suurin ongelma että meiltä puuttuu valvova silmä siellä ja kun siinä on verottaja välissä kaupankäynnissä niin siinä on valvonta koko ajan

myöskin finanssisektori saataisiin tässä maksumieheksi ja tämä rahamarkkinavero on poikkeuksellisen helppo myöskin koota koska nykyisin rahalla käytävä kauppa tapahtuu ainoastaan tietokonepohjaisesti jolloin yhtä lailla kuin pörssi ottaa pienen välityspalkkion siellä voisi myöskin olla verottaja mukana jolloin ei muuta kuin rohkeutta nyt hallitukselle tarttua tähän asiaan

tätä keskustelua kun on seurannut niin nyt joutuu vain toteamaan että valtiovarainministeri suhtautuu kovin kepeästi veronkevennyksiin ja niiden vaikutuksiin kokonaisbudjettitalouteen

arvoisa puhemies

pulliaiselle on todettava se että etyj järjestönä ja etyjin parlamentaarinen yleiskokous eivät ole juuri niitä elimiä joissa primäärisimmin käsitellään globaalia talouspolitiikkaa finanssijärjestelmän regulaatioita ja siihen liittyviä kysymyksiä niin tärkeitä ja meille kaikille läheisiä aiheita kuin ne ovatkin

jaskari on kemisti rumme pitkähkö puhujalistaa edustaja ken maginnin naruilta poimiessa olen iloinen siitä mitä ed

epäilemättä etyjissä on kori joka koskee talousyhteistyötä ja ympäristöyhteistyötä mutta se ei ole se kori jolla etyj on varsinaisesti kunnostautunut

hallitus ei ole yhtä tarkka tässä asiassa kuin te ed

omalta kannaltani sen kuka on tämän operaation pääjuoksuttaja ei pitäisi olla se pääkriteeri kun me arvioimme suomen osallistumista

meillä on myöskin verrattuna esimerkiksi ruotsiin pankkisektori joka ei anna verottajalle vertailutietoja jotka koskisivat rahansiirtoja joista pystyttäisiin näkemään omistuksia pystyttäisiin näkemään siirtojen lähteitä jolloin verottaja pystyisi muun muassa myyntivoittojen osalta tulemaan väliin

se on lähestymistavan ydin

ei ole haitaksi kuitenkaan se että tasavallan presidentti kiinnittää ja myöskin eduskunta on useampaan kertaan kiinnittänyt huomiota siihen että meillä on vähän voimavaroja ykn juoksuttamissa rauhanturvaoperaatioissa

toinen olennainen sisältö ja siihen tietysti talousyhteistyö ja ympäristöyhteistyö tulevat mukaan on se lähestymistapa että emme puhu vain sotilasuhista sotilaallisesta turvallisuudesta sinänsä vaan puhumme kaikista kriiseistä konflikteista tilanteista uhista myöskin viime kädessä luonnonkatastrofeista jotka inhimillistä turvallisuutta uhkaavat ja jotka vaativat yhteisiä toimia

tämä tsadin operaatio on eri lailla äärimmäisen vaativa

mutta kolmas ankkuri ja se on nyt sitten se keskustelunalainen asia tässä laajassa turvallisuuskäsitteessä oli se että ei puhuta ainoastaan valtioiden turvallisuudesta vaan kansalaisten turvallisuudesta ihmisten turvallisuudesta

sehän tapahtuu täysin meidän oman perustuslakimme pohjalta

presidentti medvedevhän teki tämän kuuluisan aloitteensa uudesta turva arkkitehtuurista euroopassa jossa hänen ajatuksensa oli toisaalta saattaa nämä erilaiset liittoutumat liittorakenteet yhteistyöjärjestöt neuvonpitoon keskenään ja toisaalta ikään kuin luoda uusi vladivostokista wancouveriin ulottuva turvajärjestelmä

onko suomen hallituksen puolelta ministereiden tai avustajien puolelta käännytty ruotsin hallituksen puoleen nimenomaan tämän tukholman kokouksen osalta siten että jäsenmaista kutsuttaisiin ainoastaan yksi edustaja tähän huippukokoukseen

mutta siihen pyörään jäi minusta valuvika josta kannattaa kyllä avoimesti puhua ja se valuvika on se että venäjä tällä aloitteellaan selkeästi halusi tarkastella yhtä kulmaa turvallisuudesta vahvemmin kuin toista kulmaa ja se yksi kulma on aika lailla perinteinen valtiokeskeinen turvallisuusajattelu

niiden ei varsinaisesti pitäisi kuulua tämän uuden turva arkkitehtuurin piiriin ja siinä suhteessa kapenisi se kenttä missä etyj järjestö toimii

kanerva viittasi korfu prosessiin joka on käynnissä ja se on esimerkiksi tällä kazakstanin puheenjohtajuuskaudella varsinainen ykkösasia jota juoksutetaan eteenpäin ja siinä liikutaan kuten ed

minä yhdyn juuri siihen mitä ed

vaalirahoituksen läpinäkyvyys on se ydinasia

nämä ovat rinnasteisia etujärjestöjä

on vaikeaa nyt tässä ruveta ennustajaeukoksi mutta ilmeistä on että tämä nazarbajevin kutsu otetaan vastaan ja viime kädessä löydetään myöskin substanssia niin paljon että tuo huippukokous voidaan mielekkäästi käydä läpi ja aivan oikein yksi keskeinen teema on tämä laajan turvallisuuden analysointi ja medvedevin aloitteen läpipuinti

ensimmäinen ivy maa koskaan etyjin puheenjohtajamaana ensimmäinen aasian maa koskaan etyjin puheenjohtajamaana ensimmäinen uskonnoltaan muslimivaltio etyjin puheenjohtajana

näkyy koko ajan mitkä yritykset missäkin muodossa ovat mukana

kanerva tässä totesi niin ilmeisesti voimme jo tässä vaiheessa todeta että kazakstan on pystynyt vastaamaan huutoon ja on hyvinkin mallikkaasti hoitanut tätä puheenjohtajuuttaan ja pystynyt sillä tavalla viemään järjestöä eteenpäin

arvoisa puhemies

meidän aiheemme on kuitenkin primäärisesti parlamentaarinen yleiskokous jonka ongelmat tietysti reflektoituvat tuohon yleiskokouksen teemaan

karhun ja muiden suomalaisten kollegojen esiintymisiin liittyen

perusteet useissa puheenvuoroissa ovat tulleet esille ja myöskin ministerillä tässä lakiesityksen perusteet ovat siitä että voidaan vankilukua vähentää ja sitä kautta helpottaa vankiloiden painetta ja sillä olisi jopa kustannussäästöt jotka tässä viimeisimmässä puheenvuorossa jopa kiistettiin

kuinka pitkälle suomen hallitus pohtii esimerkiksi veroparatiisien olemassaoloa joka on käytännössä laillistettua korruptiota mikä läntisessä markkinataloudessa on vaivannut

euroopan turva ja yhteistyöjärjestö etyj järjesti suomen kunnallisvaalien yhteydessä sekä seminaarin että seurannan koskien tätä sähköistä äänestystapaa suomessa

pankkisalaisuus on ollut keskeinen tekijä joka on hämärtänyt liiketoimia ja mahdollistanut tämän virtuaalitalouden toimivuuden jonka vuoksi tämä finanssikriisi on meillä sylissä

a vaalisalaisuuden ylläpitämisestä ei ole täyttä varmuutta b järjestelmän luotettavuus sekä teknisessä että poliittisessa mielessä ei ole täysin varma mutta suomalainen yhteiskunta on niin luotettava että se toimii täällä

siinä on tehty kertakaikkisesti panos

miksi tämä valvontarangaistus on perusteltu

sitä metodologiaa käytetään ympäri maailmaa

todettiin että ongelmallista on ottaa jossakin etyj maassa käyttöön sellainen äänestystapa joka ei olisi mahdollista missä tahansa etyj alueella